eilen viimeksi olin eräässä valtuustossa jossa yritettiin suhmuroimalla tehdä maakauppaa ilman kilpailutusta ja onneksi siinä oikeus voitti

aikanaan muutama vuosi sitten sosiaalineuvos elli aaltonen teki tästä selvitystyön yhden henkilön selvitystyön ja siinä hän esitti monia asioita joilla parannettaisiin omaishoidon ja hoitajien asemaa ja hoidettavien asemaa

mutta kyllä sen hyvän taakse mitä täällä on sanottu kätkeytyy hyvin kylmä sotilaallinen ajattelu vastakkainasettelu etupiiriajattelu

tilannehan on tietysti sillä tavalla jotta kun tässä nyt on järjestelmä joka vaatii myös vahtimista se vaan jotta siinä on naapurikateutta ja kun tiedetään jotta nämähän ovat eronneet ja siitä huolimatta kaveri hiippailee yöjalkaan sinne vaimon luokse niin sehän on jännää juttua tehdä naapurilta salaa vielä ja viranomainen vielä vähemmän tietää siitä

nimittäin minä en näe sitä enää jokamiehenoikeutena jos tänne tuodaan satoja taikka tuhansia nyt on tullut ihmisiä eri maista ja yksi korjaa sen potin ja teetättää niin kuin orjilla töitä

se kuvaa sitä vaan että aina kun on taloudellisista arvoista kyse ja voiton tavoittelusta niin aina löytyy ihmisiä joilla on halu ottaa se raha sieltä tai se omaisuus jos se on mahdollista saada ilman yhteisesti luotuja hyviä pelisääntöjä

siinä mielessä ne puheet siitä jotta tässä joku semmoinen rauhankyyhkyjuttu on vaan menossa ja miten tekee nato hyvää on jotain muuta

heillä on vielä ammattitaitoa he saattavat olla halukkaita jotain pientä yritystoimintaa tekemään suomessa mutta tällä hetkellä tämä ratkaisu tekee sen jotta niiden kynnys vaan kasvaa tässä

kyllä ne periaatteet mitkä natossa on ovat ihan muita

jotenkin tähän pitäisi saada linja jotta olisi puhtaasti oma bisnes siinä hommassa mutta kun tässä on vilunkimies joka ottaa rahat välistä

mutta en pane hanttiin tässä

sehän voi hoikens mutisi ja huolimatta siitä huolimatta mielestäni täytti tarveharkinta olla että se lähentää suhdetta

ainakaan se tilanne ei muuttuisi pahempaan suuntaan mutta tässä tapauksessa jos miettii sen kokonaistaloudellisuuden siis sen sosiaaliturvan mikä ruotsissa on suomeen verrattuna ja sitten tämän veropolitiikan kannalta niin en usko että he ovat halukkaita hirveästi nyt muuttamaan kun eivät tähänkään mennessä vielä ole olleet hyvin innokkaita

pekka vilkuna tuossa aikaisemmin että lailla ei täydellisesti näitä rakoja tilkitä

tosin tässä on jo käynyt niin kuin ed

aaltonen sanoi että hän keskusteli eri tahojen kanssa ja valtiovarainministeriön vero osaston kanssa ja kun siellä on sellainen henki olemassa jotta kaikki tulot pitää saada veronalaisiksi tämä on syy miksi hän ei esittänyt tätä

tällä hetkellä suomi ei voi kilpailuttaa rehellisesti edes puolustusvoimien asehankintoja koska ne on tehtävä nato yhteensopiviksi mikä on kirjattu budjettikirjaan

asia koetaan neljä yhteydessä kysyy yleiskeskustelua mutta siitä huolimatta minä olen nyt sitä mieltä jotta kyllä tämä tarveharkinta poistetaan se kallistuu sille puolen kuitenkin nyt esitellään on mediakeskus lume kristuksen

sen takia minusta tämä olisi parempi hylätä ja katsoa vähän toista asentoa ja neuvotella miten tämä saataisiin sillä lailla jotta tässä olisi myös suomalaisten etu olemassa

arvoisa puhemies

itse esitin jotta tämmöistä ei pitäisi hyväksyä koska sehän on täysin järjetön juttu

rossille vielä

rauhala tässä esittää jotta kun palkkiot ovat suhteellisen matalia ja se työ on kuitenkin aika raskasta ja vaativaa sillä tavalla kun tiedetään mitkä normitukset on nyt kunnissa ollut että ne on vedetty hirveän tiukalle sinne ei helposti omaishoitajaksi edes pääse ja korvaus on matala niin siinä tapauksessa tätä voisi luonnehtia tämmöiseksi yleishyödylliseksi työksi jossa kun ei kerran palkkioita nosteta saataisiin verovapaana se koko korvaus ja silloin tämä olisi kannustava ja hyvä järjestelmä joka voisi tuoda myös lisää näitä omaishoitajia jotta ei vietäisi ihmisiä laitoksiin

en tiedä millä tavalla nyt sitten tämä asento muuttuu verotuksessa jos onkin suomesta tuleva eläke ja ruotsissa verotetaan tietyllä tavalla onko se nyt sitten tämän muutoksen jälkeen juuri sama edes verotuksen näkökulmasta

kun ed

minusta nämä ovat kaksi eri asiaa ja sitten pitää miettiä ja muistaa se kanssa jotta näillä henkilöillä jotka ovat joutuneet tahtomattaan mahdollisesti siihen tilanteeseen että ovat pelkästään kansaneläkkeellä tai toimeentulotuella ei ole sitä tuottamisen ajatusta

siksi sinne ei varmaan ole kirjattukaan muuta kuin että selvitetään tai ratkaistaan mikä se sanamuoto siinä nyt oli

nyt meidän pitää tyytyä siihen miten nato on katsonut jotta nuo ovat parempia ja ne pitää ottaa sitten sillä hinnalla

jos katsoo sairausvakuutusjärjestelmää tai mitä hyvänsä järjestelmää niin meillä on ollut perinteisesti vähän matalampia ja on näköjään nytkin vielä

he eivät pysty hirveästi tuottamaan ja sen takia meidän velvollisuutemme on hoitaa se jotta nämä ihmiset jollakin tavalla elävät siis inhimillistä elämää

akaan penttilän optimismia siitä mitä mahdollisesti tarkoittaa tämä maininta koska itse juuri selvitin tämän päivän aikana vrn erään vaunuemännän tilannetta jossa hän haki ammatillista koulutusta kuntoutusta vrn eläkesäätiöltä

minun arvoni liittyvät sille puolelle jotta näen jotta hylätään tämä pannaan uuteen valmisteluun ja tehdään semmoinen systeemi jotta houkutellaan kuitenkin näitä ihmisiä tänne suomeen ja toivotaan että he olisivat täällä meillä kuluttamassa ihan fiksuja ihmisiä ja saisivat vielä kotimaassaan loppuikänsä elellä ja jotain vielä antaa tälle suomalaiselle yhteiskunnalle

lehti käytti tässä sanontaa jotta kansanäänestys on poliittisen vastuun pakoilua

no sekin on mielipide ja niinkin voi sanoa mutta tässä voisi kääntää sen niinpäin jotta poliittiset vastuunkantajat eivät uskalla antaa kansalle asioita päätettäväksi kun ne voivat olla jotain toistakin mieltä

kalmarin aloite on hyvä ja asiallinen ja perustelut varmaan pitävät joita hän tuossa käytti puhujakorokkeelta

ensinnäkin tämä lakialoite on minusta hyvä lähtölaukaus sille ajatukselle että ilotulitteiden käyttöön pitäisi saada semmoiset säännökset jotka ovat mahdollisia tehdä ja kuten ministeri puhui näitä rajauksia sitten siitä jotta terveydellisistä syistä ja ympäristösyistä voitaisiin tehdä jotain ja minusta ne pitää kanssa tehdä

akaan penttilän mukaan tämän henkilön pitäisi mennä kuntoutukseen koulutukseen ja jostakin hakea sitten työvoimatoimistosta töitä

arvoisa puhemies

heinäluoma on poissa niin pitää käyttää ed

tähän valvontaan liittyen pyysin puheenvuoron siinä mielessä että kun luin tätä aloitetta niin ajattelin että luonnostaan tämä parakvatti on jo jos evira sen huomaa valvonnassa kielletty mutta en sitä puolta tiedä pystyykö nyt jo käännyttämään tämmöisen erän pois jos se todetaan

kyllä opiskelijoitakin pitää kohdella tasavertaisesti ja tässä tapauksessa mitä nyt on puhuttu näistä vähimmäissairaspäivärahoista siinä heitä ei kohdella tasavertaisesti

sen takia kyllä demokratian pitää uskaltaa kehittyä suomessakin niin pitkälle jotta voi olla että kansa on eri mieltä

leppä kysyi sitoutuuko tämä porukka tähän

silloin meidän pitäisi ymmärtää se jotta meillä pitää olla se joustavuus siinä jotta jos suoritetaan kansanäänestys ja enemmistö on sitä mieltä mitä on niin silloin eduskunnan pitää myös sen äänestyksen perusteella sen kansan tahtoa noudattaa eikä tehdä niin kuin jossakin tuolla pohjois karjalassa suoritettiin niitä kuntaliitostiedusteluja äänestyksiä niin saattoi olla reipas enemmistö taisi olla muuten pohjanmaallakin joku tapaus reipas enemmistö jotta ei kuntaliitosta mutta sitten se valistunut etujoukko teki päätöksen että kyllä se vaan kuntaliitos tuli sinne

ensisijaisesti minä näen muutkin ovat tainneet puhua siitä jotta ensisijaisesti opiskelijan pitäisi saada opiskella täysipainoisesti

tässä pitää oikeastaan tulla välimieheksi tässä kiistassa sen työnantajapuolen osalta koska itse minä näen tässä sen ongelman että tässä pitäisi erottaa nämä pientyönantajat ja sitten tämmöiset isot pörssifirmat isot firmat joilla on kanssa maksukykyä

kun katsoo miten moni kunta joutuu nostamaan veroja tai palvelumaksuja niin sehän tarkoittaa että niiden köyhien ihmisten asema tulee kurjistumaan

on tehnyt raskaan työuran sitten pannaan johonkin koulutukseen kuntoutukseen ja sitten työnhakijaksi työvoimatoimistoon josta ei saa töitä kuitenkaan

mutta itse tähän tuottavuusohjelmaan

nimittäin uudenvuodenyönä istuin usean tunnin hevosien luona haassa koska ne olivat niin levottomia mutta ne enemmän turvautuivat sitten ihmiseen siinä mutta se kuvasti miten eläimet pelkäävät

nyt niitä ajetaan alas

silloin kun gmosta keskusteltiin oliko se viime viikolla täällä eduskunnassa niin siinä yhteydessä käytin saman tyyppisen puheenvuoron kuin mitä taidan tässä sanoa

nimittäin tällä hetkellä ainakin kun tiedän tilanteen vaikka tuolla pohjois karjalassa useammassa paikassa myös joensuun seudulla niin siellä valitettavasti on niin paljon firmoja mennyt nurin ja potkittu pois ihmisiä jotta niille opiskelijoille ei vain löydy paikkaa ja sen takia se mahdollisuus on hyvin monessa tapauksessa poissuljettu

eihän evira yksin pysty valvomaan vaan siinähän ketjussa ovat kaikki siinä on tulli rajavartiolaitos poliisi kuntien terveys kovaa valvonta takaa mikä elintarvikevalvontasysteemit

sitten kun meillä sattuu olemaan kaksi kissaa ja kaksi koiraakin niin kyllä ne kaikki siellä sängyn alla tahtovat enimmäkseen viihtyä sen yön ja jotkut ihmiset niin kuin tässä ministeri totesi lapset ainakin pelkäävät

ukkola en tarkoittanut teidän henkilökohtaista vaalikassaanne tarkoitin tätä teidän taustayhteisöänne kokoomusta

kaltiokumpu täällä totesi jotka ovat tämmöisiä yksinyrittäjiä pienputiikkeja saattaa olla muutama ihminen töissä eivät ne hirveän leveätä leipää syö

minä luulen jos olen tullut väärinymmärretyksi pyydän anteeksi olen ymmärtänyt että kokoomus yleisesti ottaen vaikka se onkin nyt työväenpuolue on vähän niin kuin rikkaampien työläisten puolue kuitenkin ja siinä mielessä siellä tätä rahaa vähän enemmän viljellään ja on käytössä kuin täällä vasemmiston köyhälistön puolella niin että siinä mielessä sitä saataisiin kun rahaa saattaa olla vähän enemmän käytössä

mutta uudenvuoden jälkeen on soittoja ja sähköpostia tullut aika monelta ihmiseltä jotka ovat tämmöisiä herkempiunisia ja tuntui että heillä on se yö kyllä piloilla kokonaan

sen takia minä näen jotta kyllä ainut keino jotta me päästään eteenpäin näissä jutuissa siis se ei tarkoita pelkästään opiskelijoita on että pitäisi nostaa vähimmäisturvan tasoa sillä tavalla jotta se luukutusmahdollisuus ja tämä ristikkäinajattelu poistuu siitä ja ihminen tulisi sillä turvalla toimeen eikä tarttis sitten tehdä tämmöisiä temppuja niin kuin tänä päivänä on olemassa

sen takia kannatan tätä aloitetta ehdottomasti mutta en sillä tavalla että nyt tämän vuoden puolella tarvitsisi järjestää vaan se pitää järjestää sitten kun hallitus aikoo tuoda semmoisen esityksen tänne eduskuntaan että suomen on liityttävä natoon

kun katsoo sitten mitä on tapahtunut näille isoille pörssiyhtiöille joissa on paljon työntekijöitä ja isot volyymit sinne on kehitetty valtavat systeemit automatiikka on vienyt työpaikkoja

tässä on jo tullut esille niitä seikkoja

minusta kuntien pitäisi tehdä tässä semmoinen systeemi jos yleensä sallitaan kunnan alueella tämmöistä ilotulitusta ja jos direktiivi sanoo jotta me emme pysty kokonaan sitä kitkemään pois että siinä tapauksessa on hyvin rajattu alue onko se urheilukenttä tai joku tämmöinen ja tiukasti rajattu aika jolloin esimerkiksi uudenvuodenaattona sitten voi ne ilotulitteet ampua siellä valvotuissa olosuhteissa joissa on henkilö paikalla joka on tämmöinen räjähteistä perillä oleva ja koulutuksen siihen saanut

nythän luotetaan vielä lisäksi siihen omavalvontajärjestelmään jolloin odotetaan että kun tehdään jotain sapuskaa tai joka tasolla välitetään ruokia niin sille pitää olla omavalvontasuunnitelma ja valvontatoimia

siitä huolimatta tuotanto saattaa jatkua ihan ennallaan

sehän työllistää tietysti monia viranomaisia ja tekee ylimääräistä byrokratiaa mutta se on turhaa koska jos me nostettaisiin vähimmäisturvan tasoa niin me päästäisiin siihen tilanteeseen jolloin ihminen tietäisi elävänsä sillä ja silloin saataisiin ylimääräistä kustannusta pois täältä

en ihannoi sitä järjestelmää mutta esimerkkejä on olemassa

sinne on satsattu koneisiin laitteisiin näihin värkkeihin niin paljon ja joskushan meidän pitäisi saada nämä maksamaan kanssa tästä sosiaalisesta turvallisuudesta

minusta jossain vaiheessa meidän pitäisi uskaltaa tehdä en tiedä onko se oikea taso mikä on islannissa islannissa muuten vain ajoivat karille sen jutun kuten islannissa missä on ollut tonni se vähimmäisturvan taso

mutta jos meillä vuotaa se rajalla tapahtuva valvonta niin silloinhan kukaan ei enää tiedä mitä siellä tapahtuu ja se joka syö sen ruuan ei tiedä mitä myrkkyjä siellä eväässä on sitten

niin kuin nytkin katsotaan tämän taantuman jälkeen mitä tapahtuu ja todennäköisesti meidän työmarkkinoillamme on aika paljon vähemmän porukkaa mutta volyymit ovat kasvaneet yhtä paljon tehdään tuotantoa

silloinhan myös maksupohjaa pitää saada siihen yhteisvastuullisuuteen kun joku sanoi että pitää olla yhteisvastuuta

ei kai se ole yhteisvastuuta kun eihän tässä tätä sairaanhoitovakuutusmaksua työnantajat maksa ollenkaan nyt

hannu keskustelu

tätä ryhdytään yrityskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy lakiehdotus ensi

tämän tyyppinen henki kun saataisiin yhteiskunnassa aikaan niin luulen että siinä ei hirveästi poliisivoimia tarvita koska suomalaiset ovat kuitenkin aika lailla lainkuuliaisia ja yleensä se naapurivalvonta toimii aika hyvin jos näitä rikkomuksia tapahtuu

itse olen ihmetellyt sitä asiaa hyvin pitkään

jo aikoinaan puhoksen tehtaalla olin aloiteasiamiehenä ja pyrin saamaan siellä hallintaan aloitetoiminnalla aloitekilpailulla sen

niin kuin paikaltani totesin niin se puolustusvoimien henkilö joka sanoi että hän vastaa räjähdysaineiden käytöstä ja varastoinnista ja ohjeistuksesta sanoi jotta tämä suomi on niin kuin villi länsi jotta täällä myydään kaupoissa semmoisia räjähteitä mitkä puolustusvoimissa lasketaan vaarallisiksi

oriveteen laskettiin lauhdevesiä valtavasti ja ilmaan sitten näiden huippuimureiden kautta lämmintä joka olisi voitu ottaa veteen talteen mutta silloin se oli markka aikaa markka oli niin kova konsultti että kuulemma kahdessa vuodessa olisi pitänyt saada maksettua se investointi takaisin koska energia oli niin halpaa

sen takia näen ehdottomasti sen jotta tämän meidän ponnen suuntaan joka tässä on meidän pitää kehittää tätä järjestelmää

siellä on näitä ovatko ne tykinlaukauksia vai mitä ja hirveitä pommeja mitä ammutaan niissähän on räjähdysaineita hirveä määrä joka on tosi iso vaara kun se on sellaisissa käsissä jotka eivät ole saaneet koulutusta niiden käyttöön

sitten se myyntiaika minusta olisi kanssa hyvin tärkeä koska jos näitä todennäköisesti vielä myydään niin olisi hyvin mahdollisesti päivä kaksi enintään sitä myyntiaikaa jolloin se luonnostaan rajaisi sen jotta ei tule mielitekokaan lähteä ampumaan aikaisemmin kun niitä ei ole saatavilla ennen kuin just silloin lähellä sitä hetkeä kun nämä ilotulitteet on mahdollista käyttää

nimittäin tuntuu järjettömältä että meillä on varaa tuhlata energiaa sillä tavalla jotta hyötysuhde on olematon näissä ei pelkästään ydinvoimaloissa vaan monissa muissakin voimaloissa joissa lauhde tuhlataan

kyllä palkansaajat maksavat suurimman osan veroista tässä yhteiskunnassa mikä tarkoittaa että maksakaa vaan ja jotkut sitten keräävät valtavat voitot ja jakavat osinkoja sieltä mutta eivät osallistu kuitenkaan sieltä kautta vaikka olisi maksuvaraakin

arvoisa puhemies

ensittäinkin siihen pitäisi kyllä kehittää tai olen ymmärtänyt että siihen ollaan kehittämässä semmoisia tekniikoita että tästä matalammastakin vedestä saadaan lämpö temmottua talteen ja johonkin joko lämmitys tai mahdollisesti jopa sähköenergiamuotoon

tässä hänen sanonnassaan oli semmoinen epävarma häivähdys siitä voidaanko näiltä kermankuorijoilta periä sitä tiettyä maksua jolla katettaisiin tämä yleispalveluvelvoite

sitten nämä muut turva asiat jotkut suojalasit mitkä tässä on lakialoitteessa todettu tämä on ilman muuta asiaa ja vähentää niitä riskejä mutta jos se rajataan ensinnäkin hyvin kelle myydään tiukasti ja valvotussa olosuhteissa niin silloin luonnostaan tämähän kyllä toimii koska silloin vaaditaan suojalasit siellä ja tämän tyyppiset asiat ja semmoiset vahingot mitä nyt on sattunut kiinteistöille ja ihmisille ja muuta tämmöistä henkistä vammaa tuotettu jäisivät pois tässä tilanteessa